valtioneuvoston selonteossa esitetty ajatus kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta on mielenkiintoinen mutta jälleen herää kysymys synnytetäänkö sillä vain uutta ja kallista byrokratiaa

niitä on useampia esimerkkejä

edellisellä kaudella täällä eduskunnassa keskusteltiin paljon alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisestä mutta ei kuitenkaan päästy sen pidemmälle kuin että täällä tehtiin lakialoitteita aiheesta ja lakialoitteen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa

niille suomalaisille jotka eivät osaa ollenkaan ruotsia se on ihan turhaa ja rasitusta että pitää niitä ruotsinkielisiä uutisia kuunnella

meillä on oikeus siihen ja siinä mielessä siitä on turha närkästyä jos esitämme niitä vaihtoehtoja ja perustelemme ne

seuranta ja valvontatehtävät ovat toki tärkeitä mutta niihin käytetyt resurssit eivät saa olla pois käytännön ihmisoikeustyöstä kuntakenttätasolla

kun näitä organisaatiouudistuksia toteutetaan niin toivon että kaikki vanhat toimitilat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti

mikä on ministeri rinteen näkemys poliittisiin virkanimityksiin

lakivaliokunnassa kuultiin selonteon käsittelyn yhteydessä myös valtiontalouden tarkastusviraston edustajaa joka otti lausunnossaan esille useita mielenkiintoisia näkökulmia

kuinka ollaan menty näin taaksepäin

olisi sääli jos uusia hyväkuntoisia kiinteistöjä jouduttaisiin sulkemaan ja sitten vastaavasti rakentamaan naapurikunnan puolelle uusia toimitiloja

mielestäni on erittäin tärkeää että lainsäädäntö tältä osin on mahdollisimman selkeää ja yksiselitteistä johdonmukaista

työllistämisen kustannuksista valtaosa palautuu takaisin valtiolle ja kunnille säästöinä joita saadaan asumistuki toimeentulotuki ja muiden sosiaalikulujen sekä työttömyyskulujen vähenemisestä palkasta saatavista vero ja sosiaaliturvamaksuista sekä lisääntyvän kulutuksen aiheuttamasta taloudellisesta hyödystä kuten kasvavista arvonlisäverotuloista

sitten kun ajatellaan finnairin tilannetta kaiken kaikkiaan niin siellä on henkilökuntaa yritetty supistaa ja nipistää ja ulkoistaa monenlaisia toimintoja viimeisten vuosien aikana eli henkilökunta on kyllä saanut paljon finnairissa joustaa

valtiontalouden tarkastusviraston lausunnossa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi siihen että selonteosta puuttuu kriittisten näkökohtien riittävän laaja esille tuonti ja analyysi

silloin perussuomalaisten esityksestä äänestettiin että olisi saatu näitä rajoituksia eli kielto alkoholin mielikuvamainontaan joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin

kun työttömät ovat osallistuneet vapaaehtoistyöhön ja sitten jälkeenpäin saavat tietää siitä että heille tulee erilaisia sanktioita ja veroseuraamuksia niin itse pitäisin erittäin tärkeänä sitä että he saisivat etukäteen varmuuden siitä voivatko he tietynlaiseen vapaaehtoistyöhön osallistua tietyissä puitteissa ja minkälaista korvausta he saavat siitä työstä

jotta itämeren ekologinen tasapaino pystyttäisiin palauttamaan tarvitaan kaikkien rannikkovaltioiden ja valuma alueiden valtioiden ja myös kansalaisten välistä hyvää tahtoa ja tehokasta yhteistyötä

nyt kysyisin

suurin käytännön ongelma näyttää olevan se että lainsäädäntö talousarvio ja julkisen toiminnan ohjausjärjestelmä eivät kykene useiden periaatteiden ja arjen ongelmien välistä kuilua peittämään

missä vaiheessa tämän asian valmistelu on

näissä kuntayhtymissä valtaa tulee käyttämään yhtymävaltuusto ja on pelätty että joidenkin kuntien edustajat liittoutuvat ja sitten tulevat käyttämään tätä asemaa hyväkseen siinä että vetävät kotiin päin haluavat sillä tavalla omaan kotikuntaansa paremmat palvelut kuin naapurikuntaan

jokainen kansalainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa itämeren hyvinvointiin

valtiontalouden tarkastusvirasto esitti mielestäni erittäin viisaan ja kannatettavan ohjeen

työllistäminen kannattaa aina sillä nuorena syrjäytyneen työttömyys ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen kustannukset yhteiskunnalle voivat olla miljoonan euron luokkaa

esimerkiksi kotitöissä kannattaa suosia ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia ja helposti hajoavia pesuaineita ja muita kodin kemikaaleja eikä jätevesiä pidä edes mökkiolosuhteissa päästää vesistöihin

sen mukaan yksinkertaisena periaatteena tulisi olla että mikä säädetään se myös rahoitetaan ja mitä ei rahoiteta sitä ei myöskään säädetä

minusta heillä pitäisi olla oikeus siihen että saavat työvoimaviranomaisilta tai muilta viranomaisilta sitovia ennakkoratkaisuja omaan tapaukseensa jotta he voivat hyvällä mielellä ja turvallisesti mennä sinne vapaaehtoistyöhön

jos yhtiössä on mätää johtoa niin usein se ei välttämättä pysty johtamaan sitä yritystä edes sillä tavalla että työntekijät sitten tekisivät sitä hyvää tulosta

pohjana pitäisi olla kyllä hyvin semmoinen luotettava luku ja luotettavin luku on tietenkin aina se edellinen toteutunut vaalitulos minkä pitäisi olla sitten pohjana

omista roskista ja jätteistä on aina huolehdittava vastuullisesti

mitä mieltä asianomainen ministeri on siitä että eikö kansalaisen pitäisi etukäteen saada selkeä päätös siitä mitä seuraamuksia on vaikka työttömyysturvaan jos osallistuu vapaaehtoistyöhön

toivon hartaasti että tämä ei toteudu

eli kun nähdään että johdolla on kohtuuttomia etuja niin se ei välttämättä kannusta yrityksen muita työntekijöitä joita on huomattavasti enemmän

toivon että kansalaisilla on tasavertaiset oikeudet lähipalveluihin

mutta kuinka hyvänsä toivotaan että keskustelu asiasta jatkuu ja saadaan tätä meidän järjestelmäämme kehitettyä sillä tavalla että gallupeilla ei päästä manipuloimaan vaalituloksia

kysynkin ministeri lehtomäeltä onko tarkoituksena saada myös ihan tavalliset kansalaiset mukaan itämeren pelastamiseen

kuntatasolla on paljon puhuttu siitä että kunnista tulee vain maksumiehiä näissä sote palveluissa

maaseudun elinvoimaisuutta pitäisi kaikin keinoin edistää

meillä on maaseudulla valtavat määrät tyhjiä kyläkouluja meillä on tyhjiä tuotantorakennuksia tyhjiä meijerirakennuksia jopa pienissä kunnissa

viimeisten parinkymmenen vuoden aikana hallitukset ovat tietoisesti edistäneet kansalaisten eriarvoisuutta tuloeroja kasvattamalla

itse näkisin tilanteen sillä tavalla että erityisesti sairaanhoidon laskuihin erikoissairaanhoidon puolella kunnat eivät ole juuri päässeet vaikuttamaan vaan ne ovat tulleet yllätyksenä sitten vuoden lopulla tai seuraavan vuoden alussa ja laskut on maksettava sopimuksen mukaisesti niin että kunnilla ei kovin paljoa ole ollut mahdollisuuksia näiden laskujen tasoon vaikuttaa

meillä maaseudulla on perinteisesti ollut paljon korkeaa osaamista monipuolista osaamista jota pitäisi tulevaisuudessakin ylläpitää ja vahvistaa

köyhien määrä on kolminkertaistunut

nyt esimerkiksi lapissa on menossa eun tukema maitohanke jonka avulla pyritään jälleen saamaan maakuntaan pienmeijereitä sekä lisäämään maidon suoramyyntiä

tämä tarkoittaa sitä

hallitus pyrkii häivyttämään tätä eriarvoistumiskehitystä muun muassa lainsäädännön muutoksilla joilla piilotetaan kansalaisten kuntakohtaiset verotustiedot maakunnalliseen rekisteriin

toivonkin todella että kaikin keinoin asianomainen ministeri edistää tämäntyyppisiä pienhankkeita

toivottavasti tämä uudistus jatkossa vaikuttaa niin että terveyden edistämiseen käytetään riittävästi resursseja jotta kaiken ikäiset suomalaiset lapset nuoret aikuiset vanhukset olisivat kaikki mahdollisimman hyvässä kunnossa ja siten tarvitsisivat näitä sote palveluita mahdollisimman vähän

meillä on nyt liikaa viimeisten vuosikymmenten aikana menty tällaisiin valio tyyppisiin osuuskuntamonopoleihin jotka ovat sitten nostaneet hintoja aivan tolkuttoman korkealle

sitä kautta myös pystymme arvioimaan minkälaisia nämä muut palkitsemisjärjestelmät ovat koska useimmitenhan ne ovat salaisia niistä ei kukaan saa tietää yhtään mitään

käytännössä ministerien siirtymiselle hallituksesta yritysmaailman ja etujärjestöjen palvelukseen oman siihenastisen ministeriönsä toimialan tehtäviin asetetaan siis ajallisia rajoituksia

nyt kuitenkin ainakin yhden firman tämä järjestelmä on avattu julkisuudessa ja hyvä näin

sen selvittäminen kuinka paljon esimerkiksi kuntien johtavat virkamiehet kunnallisten yhtiöiden johto keskeiset poliitikot tai tietyt yritysjohtajat ansaitsevat tulee olemaan käytännössä mahdotonta

arvoisa puhemies

aluksi kiitos kaikille edustajille jotka ovat osallistuneet keskusteluun liittyen tähän lakialoitteeseen ja energiatodistuksiin liittyvän lainsäädännön kehittämiseen

jos karenssiaikaa ei ole voi uusi työnantaja tai toimeksiantaja välittömästi saada käyttöönsä siirtyvän ministerin virassaan saaman erityisosaamisen ja erityistietämyksen julkisen vallan toimenpiteistä strategioista ja lähiaikojen suunnitelmista

edustaja maijalalle haluaisin todeta että eikö ole tärkeää että tällaisesta asiasta josta ollaan saatu hyvin hyvin kriittisiä hyvin hankalia kokemuksia käydään keskusteluja vähän joka foorumissa ja useita kertoja koska eivät ne asiat yhdellä keskustelulla paremmiksi muutu

tätä on jo ministeri pekkarinenkin moittinut kohtuuttomaksi ja siltä se kyllä todella tuntuu etenkin nykyisessä taloustilanteessa

kansalaisten eriarvoistumisen piilottelun sijaan hallituksen tulee puuttua asiaan kohdistamalla verotusta kansalaisten maksukyvyn mukaan

olisin kysynyt ministeri henrikssonilta kun hän on täällä paikalla ihan sitä että kun elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt tämmöisen selvityksen jäsentensä keskuudessa siitä mitä kieliä olisi syytä osata niin englannin kieli on ykköskieli on ja pysyy ja ruotsin kielen merkitys on vähentynyt

kysynkin onko hänellä aikomusta edes joskus tulevaisuudessa puuttua näihin kohtuuttomiin kannustinjärjestelmiin joita on jopa valtionyhtiöissä

sitten haluaisin todeta että tämä todelliseen kulutukseen perustuva energiankäyttöhän on keskeistä meidän kaikkien kannalta ja siihen me pääsemme vaikuttamaan jokainen omilla tottumuksillamme

pääomatulojen verotuksen progressiivisuus olisi oikeudenmukaista paitsi yksilöiden myös yritysten tasolla sillä se antaisi elintilaa pienille ja keskisuurille yrityksille

hallituksen esityksessä maalaillaan kauniita kuvia aluehallinnon uudistamisen vaikutuksista

tavoite saada aikaan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto on hieno ja kannatettava mutta epäilen vahvasti ettei tällaiseen tulokseen esitetyillä keinoilla ja lama ajan puutteellisilla resursseilla päästä

venäjän kielen merkitystä edelleen korostettiin ja sen osaaminen rakennusalalla olisi hyvin tärkeää ja hyödyllistä

eli keskeistä ja tärkeätä mielestäni on se että kaikkiin asuntoihin saataisiin sellainen mahdollisuus että asukas pystyy itse säätelemään tätä sisälämpötilaa

perussuomalaisten mielestä etenkään veteraanikuntoutuksen resurssit eivät ole lähelläkään sitä tasoa millä niiden pitäisi olla

hallituksen esityksessä valtion aluehallinto ehdotetaan koottavaksi kahteen monitoimialaiseen viranomaiseen joita olisivat aluehallintovirastot sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt kun pohditaan suomen taloustilannetta tällä hetkellä ja sitä että meidän vienti ei meinaa oikein vetää se johtuu tietysti monista syistä ennen kaikkea tästä omasta valuutasta

tarvetta sääntelylle kuitenkin olisi myös meillä

mielestämme myös veteraanin puolisolla pitäisi olla oikeus asua miehensä kanssa vaikka sitten veteraanien veljes tai sairas kodissa

tapaukset joissa ministerinpallilta siirrytään yhdessä yössä yritysmaailman lobbariksi saman toimialan sisällä herättävät kiusallisia kysymyksiä päättäjien puolueettomuudesta

toivottavasti tämä otetaan huomioon myös jatkossa että voi olla kerrostaloissakin asukkaita jotka haluavat säästää energiaa ja viihtyvät viileämmissä tiloissa ja että heille tulisi mahdollisuus jotenkin vaikuttaa siihen että asunnon lämpötila saadaan jotenkin kohtuulliselle tasolle

esityksen mukaan nämä uudistukset lisäisivät maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoavana eräänlaisena yhteensovittavana viranomaisena

voidaanko suomea tulevaisuudessa enää kutsua demokraattiseksi oikeusvaltioksi jos todellinen valta on suuryrityksillä joiden etu ohittaa kansalaisten perusoikeudet

sitten ruotsi on usein meidän kilpakumppanimme samoilla markkinoilla ja ruotsalaiset osaavat monipuolisemmin kieliä he ovat sosiaalisesti taitavampia kauppamiehiä naisia

varoittava esimerkki löytyy karjaan suunnasta

tämä kuulostaa mielestäni huolestuttavalta ja pelkään että lääninhallinnon osalta ollaan tekemässä todella kyseenalaisia uudistuksia

tällaiset tapaukset ovat myös julkishallinnossa noudatettavan hyvän hallinnon lakisääteisen periaatteen kannalta erittäin kyseenalaisia

vielä tuoreessa muistissa olevassa vaalirahoituskohussa oli pohjimmiltaan kysymys samasta asiasta siitä että rahamaailma ostaa itselleen päätöksentekijöitä jotka sitten tekevät rahamaailman kannalta suotuisia päätöksiä

siellä folkhälsan alkoi tuottaa kaupungille kaikki terveyspalvelut ja vanhustenhuoltopalvelut kovaan hintaan noin viisitoista vuotta sitten

me annamme tavallaan kilpailuedun ruotsille tässäkin asiassa kun suomalaiset osaavat sitä pakkoruotsia jolla ei pärjää juuri missään ja me emme osaa monipuolisesti niitä kieliä joita maailmalla tarvitaan

arvoisa puhemies

haja asutusalueiden jätevesiasetuksen toteuttamisessa on otettava aikalisä kun hallituskaan ei ole osoittamassa uudistukseen riittävää rahoitusta

sopimuksesta tuli kivireki karjaalle jonka talous meni kuralle sen takia että sopimus ei toiminut niin kuin sen olisi haluttu toimivan

oletteko te koskaan lukenut tätä elinkeinoelämän keskusliiton tutkimusta ja jos olette niin mitä mieltä olette siitä

tällaisista esimerkkinä on se mahdollisuus että ministerin toimintaan merkittävässä toimilupa tai muussa lupa asiassa saattaa vaikuttaa hänelle tarjottu tilaisuus siirtyä jatkossa korkeapalkkaisiin töihin lupa asian edunsaajatahon palvelukseen

hallituksen esityksen myötä viimeisetkin lääninhallitukset halutaan lopettaa ja kyllä tässä herää kysymys kuinka käy kansalaisten oikeusturvalle kaikkien näiden tekeillä olevien useiden organisaatiomuutosten myllerryksessä päinvastaisista lupauksista ja väitteistä huolimatta

maailmanpankki ei kuitenkaan ole ilmaissut tukeaan ihmisoikeuksien edistämiselle mitä human rights watchin asiantuntija on kritisoinut

nyt näitä saastuneita maita on jouduttu puhdistamaan valtion ja kuntien kustannuksella eli veronmaksajat on pantu hoitamaan kalliita puhdistustöitä joille loppua ei ole näkyvissä

siinä oli epämääräisiä pykäliä ja sillä tavalla folkhälsan pääsi laskuttamaan paljon enemmän kuin karjaan virkamiehet alun perin ajattelivat

voidaan hyvällä syyllä kysyä onko järkeä vaatia mökinmummoilta kalliita investointeja kun samaan aikaan naapurin peltoa saa vapaasti lannoittaa suursikalan jätöksillä

kysyisin asianomaiselta ministeriltä tunteeko hän tämän karjaan sittemmin raaseporin sopimuksen folkhälsanin kanssa ja mehiläisen kanssa ja jos ei tunne niin suosittelisin lämpimästi että hän tutustuu kyseiseen mallikappaleeseen

kysynkin arvoisalta ministeriltä

pitäisikö suomen sitoa ihmisoikeuksien noudattaminen ja kehitysapu entistä tiukemmin yhteen esimerkiksi vietnamin tapauksessa

täällä on toistuvasti puhuttu näistä paljuselleistä

hallituksen esityksen mukaan maakuntaohjelmien velvoittavuutta ohjaustoiminnassa halutaan lisätä ja maakunnan liitoille halutaan siirtää valtionhallinnosta aluekehitystehtäviä

niistä halutaan päästä eroon ja sitten on vedottu erilaisiin huomautuksiin joita on tullut näitten paljusellien johdosta suomelle kansainvälisillä areenoilla

kysynkin arvoisalta ministeri pekkariselta uskooko hän tosissaan tulevien sukupolvien kykyihin siinä määrin että ydinjätteen loppusijoitukseen kuuluvat riskit olisivat vielä kymmenien satojen ja tuhansienkin vuosien kuluttua luotettavalla tavalla täällä asuvien ihmisten hallinnassa

nimittäin oppirahat ovat olleet kalliit tämän viidentoista vuoden seikkailun aikana

nyt käsiteltävänä olevan lakialoitteen tarkoituksena olisikin edistää tämän sopimuksen hengen toteutumista suomessa saattamalla käytäntö vastaamaan sovittuja periaatteita

toisin kuin annetaan ymmärtää ei maakunnan liittojen roolin vahvistaminen edistä aidon demokratian toteutumista

arvoisa puhemies

he joutuvat makaamaan märissä vaipoissa he eivät pääse pesulle pyhien aikana riittävän usein ja muutenkin hoito on hyvin kyseenalaista

ennemminkin on syytä pelätä että tässä käy täsmälleen päinvastoin kun käytännössä pieni poliittisesta eliitistä koostuva usein hyvin sisäänpäin lämpiävä maakuntahallitus saa nykyistä enemmän päätöksentekovaltaa itselleen

lakialoitteessa esitetään eturistiriitoja torjuvaa karenssiaikaa paitsi valtioneuvoston jäsenille myös tietyissä muissa korkeissa viroissa toimiville virkamiehille sillä muiden muassa ministerien valtiosihteerit ja ministerien erityisavustajat saavat tehtävissään paljon merkittävää sisäpiiritietoa ja vaikutuskanavia

jos suomessa halutaan myös tulevaisuudessa syödä terveellistä ja ympäristöystävällistä lähiruokaa sekä pitää maa kauttaaltaan asuttuna on maatilojen ahdinkoon saatava pikaisesti apua

kysyisin arvoisalta ministeriltä mitä mieltä hän on siitä toteutuvatko suomessa vanhusten ihmisoikeudet silloin kun he eivät saa asianmukaista hoitoa riittävän nopeasti